mutta tämän suomen isaf operaation tukijoukon tai vahvistuksen tavoite on kuitenkin poliittisen ratkaisun edellytysten luominen koska tällä turvataan määräaikaisesti tilapäisesti vaalien järjestäminen

nämä edustaja anderssonin esille ottamat osinkojuhlat

ilmastonmuutos ja sen torjuminen tuottavat monenlaisia asioita meille tänne käsittelyyn ja nyt meillä on yksi sellainen

toden totta nyt on ollut osinkojuhlat ja on tulevana keväänäkin varmasti

kyllä me näemme niin että vaalien järjestäminen niiden toimittaminen mahdollisimman laillisesti uskottavasti niiden turvaaminen on sellainen asia jolle ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tässä tilanteessa löydy ja siksi ihmettelen hieman sitä linjaa joka vasemmistoliitolla on kun siihen ei sisälly vaihtoehtoa näille vaaleille

lentoliikenne niin kuin liikenne muutoinkin on ilmaston kannalta tietysti haitallista ja siksi on ehkä perusteltua että se on tässä järjestelmässä osana

edelleen dieselöljyn veronkorotusta emme kannata näin mittavana kuin hallitus esittää koska se ajaa kuljetusyrityksiä vaikeuksiin

arvoisa puhemies

mutta pientä kohtuullisuutta voisi odottaa ja todeta että sellaiseen suomen hallitus ei ole päässyt näissä neuvotteluissa jotka ovat pohjana kun tämä päästökauppa lentoliikenteelle on sovittu ja jaettu maiden kesken

te olitte viime kauden kokoomuksen taskussa edustaja viitanen ministerinä

te olitte yhtenä ajamassa tätä yhteisöveron alennusta kokoomuksen ja ekn tahdon mukaisesti niin kuin varallisuusveroa aikanaan edustaja heinäluoma valtiovarainministerinä

pitemmällä aikavälillä tämä ratkaisu pitää kyllä löytyä muualta kuin sotilaallisesta toiminnasta mutta tässä tilanteessa näemme että näin on syytä nyt menetellä

talebanien valtaan pääseminen johtaa myös terrorismin edelleen laajenemiseen kautta maailman ja huumeongelmien kasvuun ja niin edelleen

eli kyllä teillä on niin raskas taakka tässä että ei kannata selitellä

käsittelyssä ovat todella kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin sisältyvät eräät lait eivät vielä kaikki

se että puhutaan naton ja usan tukemisesta tai narussa olemisesta tässä yhteydessä ei ole ihan relevantti peruste eikä myöskään suomalaisten sotaharjoitusten järjestäminen afganistanissa

koska muutama edustajamme on poissa niin heidän nimissään olevat yhteiset aloitteet tulevat hieman myöhemmin käsittelyyn

herra puhemies

kristillisdemokraatit ovat tehneet noin kymmenen vuoden ajan aina hallituksen esitykselle vaihtoehtoisen budjetin joka on tasapainotettu sekä tulojen että menojen osalta ja se on helposti vertailtavissa hallitukseen esitykseen tämän takia

annoimme lausunnon liikenne ja viestintävaliokunnalle ja siellä talousvaliokunnassakin tuli tämä aivan selvästi esille lentoyhtiöiden niin kuin monien muidenkin taholta että tämä järjestelmä on suomelle tuhoisa

ensi vuodelle voitaisiin tehdä niin että ylemmissä tuloluokissa vain inflaatiotarkistukset alemmissa keski ja pienituloisten kohdalla tehtäisiin myös muut eli tasokevennykset

se on suomelle kaiken kaikkiaan ja sitten suomen sisällä vielä erityisesti ongelmallinen ja johtaa suurella todennäköisyydellä lentoliikenteen rajuun saneeraukseen

meidän esityksemme sisältää tulojen muutoksia hallituksen budjettiesitykseen nähden ja menojen muutoksia painotuksia

herra puhemies

meillä on niin kuin äsken totesin tällainen sosiaalinen perhepolitiikkaa perheiden ja työttömien yritysten etuja ajava linja ja lisäksi terveitä elämäntapoja edistäviä asioita ja hyvin painokkaasti tällä kertaa myös ympäristönäkökulma mukana

se osuus voitaisiin todellakin kohdistaa lapsiperheisiin ja pieni ja keskituloisiin ja kenenkään verotus ei tästä vuodesta ei suurituloisimmankaan verotus kiristyisi koska inflaatiotarkistukset tehtäisiin

tässä on kierre päällä

kun lentoliikennettä rasitetaan lisämaksuin silloin matkustajien määrä vähenee ja kun matkustajien määrä vähenee niin lentoasemat joutuvat vaikeuksiin

mutta toki pienituloiset ja keskituloiset saisivat käteensä vähän enemmän kun taas suurituloiset eivät saisi niin kuin nyt saavat ruhtinaallisesti enemmän

finavia joutuu vaikeuksiin ja joutuu purkamaan organisaationsa ja ajamaan alas kenttiä ja se on jokaiselle paikkakunnalle maakunnalle jossa kenttä joudutaan sulkemaan ja lentoliikenne lopettamaan suuri menetys

herra puhemies

lämpimät kiitokset kaikille edustajille jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja on tullut ilokseni paljon tukea eikä oikeastaan muuta ole tullutkaan kuin tukea

haluamme yhteiskuntaa kehittää kristillisten arvojen perimmäisten lähtökohtien pohjalta niin että tuomme esille ja äänestykseen ehdotukset joiden näemme kehittävän yhteiskuntaa myönteiseen tasa arvoiseen suuntaan

en ole elinkeinojaoston jäsen mutta koko valtiovarainvaliokunta kuuli asiantuntijoita ja kieltämättä tässä on sellainen vaikean ratkaisun paikka

se kannustaa eteenpäin

toivon tietysti sitä että sata komitea hoitaa tämän asian mutta en kyllä jäisi odottelemaan sitä

erityisesti se on sitä tietysti keski itä ja pohjois suomessa länsi suomessakin tietyillä alueilla joissa lentoliikenne esimerkiksi elinkeinoelämälle kansainvälisille yrityksille on korvaamattoman tärkeä

siihen sisältyy myös koulutus liikenne maatalous oikeuslaitosta kehitysyhteistyötä koskevia asioita

herra puhemies

tämä meidän vaihtoehtobudjetti on jokaisen saatavissa ja siihen voi tutustua hyvin ja toivon että tutustutaan

minun ymmärtääkseni se lasku tulee vuosien mittaan maksettavaksi ja on todella tärkeää että se ei mene epäoikeudenmukaisesti vaan todella ne jotka ovat maksukykyisiä maksavat eniten

totean myös että tähän liittyy kyllä erittäin vahvasti tämä työttömän henkinen vireys työkyvyn ylläpitäminen ja sitten myös tämä ihan rehellisyys eli nykyjärjestelmä valitettavasti jopa kannustaa epärehellisyyteen hankkimaan pimeästi tuloja ja tähän ei lainsäädäntö saisi ketään johtaa koska rehelliset ihmiset ovat sitten huonossa asemassa ja epärehelliset tekevät väärin lainsäädäntöön nähden

tietysti hallituspuolueen edustajana luotan hallituksen harkintaan ja hyväksyn tämän mutta mielenkiinnolla odotan ja varmasti me kaikki odotamme vaasan hallinto oikeuden ratkaisua joka on äärettömän tärkeä tälle kokonaisasialle

mutta kööpenhaminassa ei kerta kaikkiaan päätetä siitä miten suomessa tämä lasku jaetaan

sitten oli otsake muut yhteiskunnalliset vaikutukset ja siinä oli hyvin lyhyesti tekstiä ja se teksti totesi vain että ongelmia tulee lentoliikenteelle ja kotimaan vuoroille ja lentoasemille mutta siihen se päättyikin

siksi sosialidemokraatit antakaa nyt jo vähän periksi tästä ja kantakaa huolta maailman köyhistä miten ne selviävät tästä ja pystyvät kantamaan sen vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta mikä niille on välttämätöntä jotta ilmastonmuutos saadaan pysähtymään

lisäksi tietysti on syytä seurata nikkelin hintakehitystä jatkuvasti ja toiveita on että se hieman olisi noususuunnassa lähiaikoina

runsas kymmenen vuotta sitten silloinen työministeri jaakonsaari ajoi läpi uudistuksen joka oli negatiivinen eli silloin poistettiin tämä suojaosuus kokonaan tuloista työttömiltä

toinen asia on tämä että tavoitteiden eun ja suomen osalta pitää olla kööpenhaminassa erittäin korkealla kunnianhimoiset

eli hallitus oli kyllä aivan käsittämättömän kevyesti ohittanut eduskunnalle esitystä laatiessaan tämän vaikutukset suomalaiseen aluepolitiikkaan elinkeinopolitiikkaan liikennepolitiikkaan ei pätkänkään selvitystä siitä mitä hallitus aikoo tehdä korvatakseen ne vahingot jotka ovat tässä syntymässä

ymmärtäisin että se on erittäin edullinen tapa jos se toimii ja saimme kyllä sellaisen vakuutuksen että se nyt usean auman osalta tällä hetkellä toimii ja on toiminut koko talvenkin ajan

mutta korostan sitä että me emme saa kuitenkaan astella muiden edellä sitten jos muut keskeiset toimijat eivät tule niihin mukaan koska silloin me siirrämme oman tuotantomme niihin maihin joissa on huonompi politiikka kuin meillä nyt

pankit olisivat kaatuneet

silloin tehtiin todella myös virheitä sikäli että pelastettiin pankkien omistajat mutta ei pankkien asiakkaita ja siitä kannan syyllisyyttä itsekin

sen jälkeen tilanne on ollut tämä ja on edelleen että työtön ei saa ansaita mitään vaan kaikki tulot alkavat vaikuttaa leikkaavasti soviteltuun päivärahaan

jos todellakin nämä kokemukset edelleen ovat hyviä tässä kevään aikana ja jatkoa ajatellen niin on viisasta tällä hetkellä odotella tätä vaasan hallinto oikeuden päätöstä ja sitten näitä kokemuksia itse yrityksen toiminnasta

tämä on karua ja kylmää politiikkaa kun näin on menetelty niitä ihmisiä kohtaan jotka ovat työttöminä mutta jotka jonkin verran pystyvät ja saavat ansioita ahkeruudellaan ja halullaan tehdä jotakin

en halua ylpeillä mutta totean että talousvaliokunnassa nostin ääntäni yhtä lailla kuin nyt täälläkin todella suomalaisten maakuntien puolesta jotka liikenneministeri ja hallitus olivat unohtaneet

siinä on niin tavattoman helppo kuititta myydä ja se on perimmäinen tapa siellä maan tapa ja siihen pitäisi todella puuttua ennen kuin saadaan kreikka jollain tavalla jaloilleen

tai niin kuin aikaisemmin sanoin niin kyllä perussuomalaiset edellyttävät että hallitus äärettömän huolellisesti ja tarkkaan seuraa ja paneutuu edelleen tähän talvivaaran terrafamen tilanteeseen ja kehitykseen ja arvioi niitä hyvin kylmän rauhallisesti niin kuin valtiovarainvaliokuntakin teki

jos suomessa olisi valtakunnanihmettelijän virka niin nyt olisi hänelle töitä

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien eduskuntaryhmässä on kolme entistä valtiovarainministeriä

olen merkin vastaus port perustellen kohonen lerner ja erkki virtanen sekä antti rantakangas oy jonka puavo on perustellut enää tämä arvoisa herra puhemies

ehkä tällainen virka olisi syytä perustaa ihmettelemään näitä erikoisia lainsäädännön luomisen kiemuroita

nyt edustaja rinne sanoi että te olette neljä kuukautta elokuusta lähtien tehneet tätä vaihtoehdobudjettia

meillä on käsittelyssä hallituksen esitys sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta ja tästä on mietinnön luonnollisesti tehnyt sosiaali ja terveysvaliokunta jolle perustuslakivaliokunta ulkoasiainvaliokunta ja talousvaliokunta ovat antaneet lausuntonsa

eli hyväksymme tämän mutta olemme kriittisiä ja seuraamme hyvin tarkoin ja edellytämme että selvitykset ovat huolelliset kun jatkopäätöksiä harkitaan

herra puhemies

minä olisin odottanut että te neljässä kuukaudessa olisitte saaneet vaikutusarviot niin kuin te vaaditte hallitukselta

vaikka nyt kuitenkin sallitaan että me käytämme nämä puheenvuorot erikseen joka asian osalta olisiko parempi että heti käyttää paikalta tämän rajoitetun puheenvuoron

sen lisäksi olisin odottanut että teidän vaihtoehtobudjettinne olisi tullut silloin neljä viikkoa sitten kun tuli kaikilta muilta oppositiopuolueilta

meillä olisi ollut aikaa käydä läpi eduskunnan tietopalvelun avulla ja muutoin ne perustelut jotka teillä on tänne sisällytetty joita ei ole ulos kerrottu

ja kun lukee nuo lausunnot ja sitten tämän mietinnön niin voi todeta että ne ovat ristissä kuin entisen hiihtäjän sukset mutta mietintö on syntynyt yksimielisenä

ehdotin tällaista lausumaa ja talousvaliokunta sen hyväksyi ja sisällytti lausuntoonsa ja olen sinänsä tyytyväinen että vaikka sitä vähän vesitettiin eli tuo päivämäärä otettiin pois niin liikenne ja viestintävaliokunta on sen sisällyttänyt nyt yksimielisesti mietintöönsä ja näin se on meillä nyt sitten tulossa päätökseksi varmaankin toisen käsittelyn jälkeen

tämä on suuri puute ja häpäisee koko tämän vaihtoehtobudjetti ideologian

se on mielenkiintoista

jatkossa tarvitaan ajoissa esitykset joihin valiokunnassakin voidaan käydä kiinni ja sitten myös vaikutukset arvioida kunnolla

hiihto jatkuu

nyt kysynkin missä on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja salolainen missä talousvaliokunnan puheenjohtaja skinnari kun heidän johtamiensa valiokuntien lausuntoja ajetaan yli mennen tullen ja lausunnot ovat vielä yksimielisiä

tämä on kyllä nyt sellainen kohta ja tilanne että tämä kertoo siitä että suomen asiat ovat erittäin hankalassa mallissa alueellisen kehityksen osalta

hallitus ei kanna vastuuta koko maasta

meillä lapsiperheiden köyhyys on ongelma johon pitää nopeasti puuttua

niiden kohdentamisesta voidaan olla eri mieltä kun on leikattu ja hyväosaiset ovat päässeet liian helpolla me myönnämme sen ja olemme siitä pahoillamme mutta hallituksessa tehdään kompromisseja ja joillakin arvot ovat toisenlaiset arvot

onko järki voittanut sitä olisi mielenkiintoista tutkia jos olisi siihen kykyjä

otan nyt esimerkiksi oman maakunnan ja jyväskylän seudun jossa on huomattava määrä kansainvälistä teollisuutta metsoa vapoa ja monia muita yrityksiä

hallitusohjelma ja tämä suunnitelma sisältävät kolmiloikan

myönnän että vaikka olin kuuntelemassa lukuisan joukon asiantuntijoita epäselväksi jäi kumpi kanta tässä on se joka on kokonaistaloudellisesti suomen etujen mukainen

niiden myyntimiehet ja johtajat eivät lähde junalla tai bussilla ajamaan helsinkiin päästäkseen hongkongiin taikka amerikkaan liikematkoille

on täällä

lapsiperheet kärsivät hintojen noususta elinkustannusten noususta hyvinkin raskaasti ja esimerkiksi ne palkankorotukset jotka ovat tulleet ovat jo syödyt tämän takia kun kustannukset ovat nousseet niin voimakkaasti tänä vuonna

ehkä hieman päädyn kuitenkin siihen että sosiaali ja terveysvaliokunnan kanta voi olla pikkuisen edullisempi mutta ei lähellekään niin selkeästi kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on annettu ymmärtää

he tarvitsevat nopeita lentoyhteyksiä suoraan helsinki vantaan kentälle ja sieltä yhteydet maailmalle se on välttämätöntä tänä päivänä ja tämä vaarantuu nyt tällä hallituksen esityksellä joka perustuu epäonnistuneisiin neuvotteluihin suomen erityisolojen huomioon ottamisesta kun tällaisia ratkaisuja pannaan täytäntöön

nyt tilanne on se että hallituksen kolmiloikka merkitsee sitä että sopeutetaan julkisia menoja

lapsiperheille lapsilisäjärjestelmä on tärkeä ja siksi esitämme tuota indeksiin sitomista joka oli kokoomuksenkin tavoite vaaleissa tai suora lupaus mutta lupaus on petetty tähän mennessä ja nyt esitämme että näin meneteltäisiin

ja todellakaan eivät teidänkään temppunne olleet kaikilta osin sellaisia että niitä kannattaa jatkaa mutta en väitä että esimerkiksi palkkatuki olisi mitään tempputyöllistämistä

herra puhemies

se on arvokasta työtä mutta talouden realiteetit on otettava huomioon ja esimerkiksi tulevia sukupolvia ajatellen meidän vastuumme on se että me saamme valtion ja koko julkisen talouden kuntoon terveelle pohjalle sitä kautta työllisyyden paremmaksi ja se turvaa tulevien sukupolvien ja nykyisten nuorten ja opiskelijoitten tulevaisuuden että heille on työtä jatkossa kun he valmistuvat ovat he minkä ikäisiä tahansa

toinen loikka on työelämän uudistaminen johon sisältyy muun muassa palkkamalttia sisältävä tulosopimus joka ei toki ole hallituksen käsissä mutta joka on tavoitteena

me varmasti kaikki olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta ja haluamme taistella sitä vastaan mutta kohtuus oikeudenmukaisuus vastuu pitää olla mukana ja tästä esityksestä ei niitä löydy

talousvaliokunta teki paljon töitä tämän esityksen kanssa ja mielestäni sai pääosin käyttökelpoisen lainsäädännön

sitten on työelämän uudistuspaketti joka ei ole tänä päivänä mikään pakkolakipaketti koska työmarkkinaosapuolilla on täysi vapaus tehdä sopimus näistä rakenteellisista uudistuksista työelämään

siinä esitetään kunnallisen ansiotulovähennyksen käyttöönottoa verotuksessa niin kuin tuossa aikaisemmassa keskustelussa mainitsin

en vähättele tätä koneellisen kullankaivun merkitystä

kreikan luottoluokitus on vaikeita alaa veikan luottokelpoisuusluokitus on pudonnut viime päivinä ja monessa muussa maassa myös suomessa kriisi syvenee

herra puhemies

se on monelle tutullekin ihmiselle tärkeä työ mutta ehkä se on kuitenkin tässä aika pieni osa kokonaisuudessa

täällä on valiokunnan mietinnössä kolmannella sivulla tähän kiinnitetty onneksi kyllä hyvin paljon huomiota ja sitten tuo ponsi on todella paikallaan vaikka siinä pitäisi olla se päivämäärä johon mennessä hallitukselta nämä korvaavat toimenpiteet olisi esitettävä eduskunnalle mutta sitä nyt eivät ole sitten hallituspuolueet rohjenneet panna

eli tällä tiellä hallitus toimii määrätietoisesti ja se on täysin erilaista politiikkaa kuin viime vaalikauden velkapolitiikka

perussuomalaiset toivovat että työmarkkinoilla kannetaan vastuu ja tämä sopimus tehdään jolloin ei tarvita todellakaan mitään pakkolakeja

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää että lapsi ja perheitten talous on lapsiperheiden taloutta helpotettaisiin niin että lapsen huoltaja saisi ansiotulovähennyksen jolloin nyt jonka myös yks jonka yksinhuoltaja saisi silloin kun on tällaisesta perheestä kysymys tai sitten jos on kahden puolison perhe kysymyksessä niin saisi jompikumpi

siihen olisi ollut syytä antaa pidempi siirtymäaika mutta tässä salissa tehtiin toisenlainen päätös

tässä tilanteessa totta kai tarvitaan toimenpiteitä joilla pyritään korjaamaan tilannetta

kolmas loikka hallituksella on isot rakenneuudistukset joita esimerkiksi edellinen hallitus ei saanut aikaan käytännössä yhtään

työ ja elinkeinoministeriön virkamiehet eivät nähneet tässä asiassa mitään positiivista no ehkä jotakin positiivista jokainen näkee vaan päinvastoin pitivät tätä todella vahingollisena suomelle siis ei vain lääketeollisuus ja rinnakkaislääketeollisuus ry vaan virkamiehet joiden pitäisi tässä järjestelmässämme kertoa eduskunnan valiokunnalle objektiivinen näkökulmansa selkeästi ja johdonmukaisesti mitään salaamatta mitään muuttamatta kaiken kertoen

nyt on keksitty tämä eurojärjestelmän kunnianpalautusjärjestelmä josta tässä on lähinnä kysymys

siihenhän sisältyy eläkeuudistus sote uudistus kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen valtionhallinnon mittavat uudistukset ja niin edelleen

herra puhemies

eli hallituspuolueet nukkuvat mutta onneksi me oppositiosta vielä vähän edes herättelemme heitä ja odotamme toimenpiteitä ettei olisi pelkkiä juhlapuheita vaan myös todella toimenpiteitä suomen koko maan kaikkien alueiden tasapuolisen kehittämisen eteenpäin viemiseksi

mutta tämä on kyllä arveluttava menettely siksi että tämä tuskin pelastaa euroa ja eurooppaa koska ongelmat ovat paljon syvemmällä kuin mitä tässä on esille nostettu

se että siirretään meilläkin veronmaksajille vastuuta tästä tilanteesta tällä tavalla euroopan laajuisesti on kyllä tarkkaa harkintaa vaativa päätös

totean että olen pientä tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt ja tänä syksynä on ollut yhdeksän esitystä jotka ovat kirkkaasti suomen etujen vastaisia ja jotka on brysselistä meille syötetty

tosin he vielä taannoin vastustivat jopa eläkeuudistuksen toteuttamista mutta nyt ovat kääntäneet takkinsa ja se on nyt toteutettu ja hyväksytty

parhaillaan presidentti van rompuyn työryhmä laatii unionille talouspolitiikan koordinointisäädöksiä rangaistussäännöksineen

toivoisin edustaja filatovilta avausta tästä mitä teidän mallissanne pitää sisällään työllisyyttä tukevan sosiaaliturvan leikkaus jota te silloin siis runsas vuosi sitten tämän vaalikauden alussa esititte toteutettavaksi leikkaukseksi

tämmöinen menettely on tietysti tavattoman raskas ja hankala näille jotka hakevat kaivosoikeuksia ja tämä osaltaan johtaa siihen että ulkomaiset suuryhtiöt ovat sitten valtaamassa nämä markkinat ovat jo vallanneet ja hyvin vähän on suomalaisia pienehköjä tai keskisuuria yrityksiä tällä alalla

eli me joudumme nyt nielemään aivan liian paljon suomen kansan etujen vastaisia ratkaisuja päätöksiä jotka muualla valmistellaan ja meidän hallituksemme ei ole riittävän hereillä kun niitä valmistellaan puolustamaan suomen kansaa

erkki virtanen otti tästä esityksestä kaiken kunnian itselleen sen suon hänelle onnittelen mutta annan myös osan kunnioitusta ja kiitosta ministeri hyssälälle joka on kävellyt sekä ministeri pekkarisen että ministeri väyrysen yli mennen tullen tässä asiassa sillä ymmärrän niin että työ ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat ministeri pekkarisen alaisia ja he voimallisesti arvioivat että tämä on suomen innovaatiopolitiikan vastainen lakiesitys jos mikä

tämä merkitsee sitä että kun rahapolitiikka on annettu euroopan keskuspankille eikä tulopolitiikkaa meillä enää harjoiteta niin annetaan myös pääosin finanssipolitiikka pois omista käsistä euroopan komissiolle ja mahdollisesti neuvostolle niin että mikään meillä ei enää jousta

on lähdetty siitä että tämä kohdentuisi vain melko pienituloisiin lapsiperheisiin ja näillähän suurin tarve tässä suhteessa on

hallituksen julkisen talouden suunnitelma on kokonaisuus ja hyvin vastuullinen kokonaisuus jolla aivan varmasti suomen talouden huolestuttava vakava kehitys saadaan kääntymään tämän vuosikymmenen loppuun mennessä

tämä on valitettavaa tässä ja jatkossa onkin syytä kaivoslakia tarkastella niin että päästäisiin yhden luvan menettelyyn